eli en missään tapauksessa kannata sitä ja jos olen ymmärtänyt oikein mitä asiantuntijat ovat laskeneet esimerkiksi kelan asiantuntijat niin tämä veromalli ei olisi ollenkaan hyvä

tosin täytyy kyllä todeta että moni muistaa kyllä enemmän sen vanhuspalvelulain sisällöllisen keskustelun sen että silloin puhuttiin näistä desimaaleista ja siitä paljonko siellä laitoksissa pitää olla henkilöstömitoitusta

eli tämä sekavuus on jatkunut vielä tässäkin keskustelussa ja on tuotu esille moneen kertaan täälläkin ministeri toi ja myös valtiovarainministeri että näitä vaikutusarviointeja vielä tehdään

on aivan oikea kysymys eikö näin isossa periaatteellisessa kysymyksessä vaikutusarvioinnit olisi pitänyt tehdä ennen päätöstä

minusta tässä on tiedottamisessa myös pääministerin ja valtiovarainministerinkin osalta ollut ongelma siinä että he ovat suoraan lähteneet puhumaan näistä kotiin vietävien palveluitten kehittämisestä ja niinpäin pois ja tässä keskustelussa ovat jääneet välistä pois nämä yhteiset ryhmäkodit palveluasuminen tehostettu palveluasuminen ja niitähän varmasti tarvitaan jatkossakin

täällä on tuotu esille keskustan puolelta monia vaihtoehtoja miten tämä asia olisi ratkaistavissa ja itsekin sanon niistä pari sanaa

mutta sitten on ihan selvä asia että kun me elämme yhä pidempään niin meille tulee niitä terveitä toimintakykyisiä vuosia yhä enemmän ja jatkossa varmasti onkin niin että tarvitaan tätä varhaista tukea joka on aina yksilöllistä sen suhteen minkä ikäisenä kukakin sitä tarvitsee ja niitä laitoshoitopaikkoja tarvitaan todellisuudessa oikeasti vähemmän

no sitten on tämä kotihoidon tuen pakkokiintiöinti äidille ja isälle josta välikysymyskeskustelu keskustan ja perussuomalaisten aloitteesta käytiin vuosi sitten syksyllä

itse ajattelen sillä tavalla että tässä ainakin tämän päivän keskustelussa on hyödyllisempää puhua isoista linjoista ja näistä rakenteellisista uudistuksista kuin vertailla yksittäisiä momenttikohtaisia miljoonia tai satojatuhansia euroja että kellä oli minkäkin verran mihinkin

siitä totean kyllä niin että me katsomme että suomalaiset perheet osaavat edelleenkin itse päättää sen kuka siellä kotona pientä lasta hoitaa

eli pitää panostaa erimuotoiseen palveluasumiseen hoiva ja ryhmäkoteihin avo ja kotipalveluihin kuntoutukseen perhehoitoon ja omaishoitoon

omaishoidon osalta haluan nostaa esille sen että nyt kun on ihan viimeisillä metreillään tämä omaishoidon kansallisen kehittämistyöryhmän työ niin olisi viisautta kun puhutaan julkisesta taloudesta siirtää kyllä se omaishoidon tukipalkkio eli se omaishoidon rahallinen tuki kelan vastattavaksi

jäljelle jäi siis tästä debattikeskustelusta tämä tupakkaveron korotus ja siitähän jäi käteen se että kaikista muista eduskuntaryhmistä sille tuli kannatusta mutta sosialidemokraatit jättivät sen avoimeksi ja oikeastaan olivat sitä vastaan

ehkä vielä semmoinen isompi kysymys jota luulen kyllä tuon tulevaisuusvaliokunnan pohtivan kun se ei ole semmoinen samanlainen valiokunta kuin nämä muut valiokunnat on se minkälaisen teollisen rakennemuutoksen kourissa me oikein olemme ja minkälainen on tulevaisuuden työ ja työmarkkinat

joku voi sanoa että eihän siitä ole mitään hyötyä että se siirretään kunnilta kelalle mutta kyllä siinä on se hyöty ensinnäkin että omaishoitajat jotka tekevät samanlaista vaativaa raskasta työtä valtakunnallisesti yhtenäisten kriteerien mukaan olisivat tasavertaisesti oikeutettuja siihen tukeen eikä se tulisi sen mukaan millainen minkäkin kunnan kantokyky oikein on

tässä kannattaa kyllä toimia niin jos tästä löytyisi yhteisymmärrys että saisimme tämän lapsilisäleikkauksen sitä kautta poistettua ja uskoisin että suomalaiset perheet kiittäisivät eduskuntaa jos saisimme tämän lapsilisäleikkauksen sitä kautta

arvoisa puhemies

yhtä tärkeätä olisi keskustella siitä mitkä ovat niitä aloja joilla voi syntyä uutta työtä sen sijaan mitä nyt olemme monelta osin menettäneet ja tietysti tänä syksynä kaikista eniten nimenomaan tämän nokian kännykkäpuhelintuotannon lopettamisen myötä

kaikilla varmasti suurimmalla osalla suomalaisista perheistä oli tiukkaa mutta silloin niissäkin oloissa katsottiin että sillä katetaan niitä kustannuksia joita jokaiselle perheelle syntyy

ja totean myös sen että silloin kun kela hoitaisi tämän tuen se muu käytännön tukihan tulee totta kai sieltä omasta kunnasta tai niiltä uusilta sote alueilta niin onhan selvä asia että kela pystyisi hoitamaan hallinnollisesti tämän tuen maksatuksenkin nopeammin joustavammin ja käytännössä paremmin kuin miten yksittäiset kunnat ovat tällä hetkellä sen tehneet

haluan tässä yhteydessä sanoa pari sanaa tästä sote uudistuksesta joka todellakin on ajanut itsensä aivan täysin päin seinää

tässä eduskunnassa harvoin tällaisia lauseita sanon mutta nyt sen sanon keskusta ei ole koskaan ollut leikkaamassa lapsilisää ja se on muuten iso asia

en sitä halua sinänsä erityisesti nyt kuvailla ja arvostella mutta onhan tämä aivan kummallinen tilanne että hallitus on koko vaalikauden yrittänyt siitä saada jotain aikaiseksi ja nyt kymmenien ihmisten työryhmä jos muistan oikein niin taitaa olla viitisenkymmentä ihmistä siinä asiantuntijatyöryhmässä on yrittänyt laatia tämän syksyn aikana sote lakia järjestämislakia ja viimeisen viikon ajan on ollut vaikka kuinka monta kertaa julkisuudessa että asiantuntijat eivät pidä sitä orpon työryhmän esitystä ollenkaan toteuttamiskelpoisena ja nimenomaan tämän isäntäkuntamallin tai vastuukuntamallin kannalta mitä siinä esitetään pitävät sitä erittäin huonona päätöksenteon kannalta ja myös käytännön kannalta

sen lisäksi mitä sanoin jo tässä edellä pidän kyllä tätä aikataulua erittäin haasteellisena laitoshoidon vähentämisen osalta

myös perussuomalaiset taitaa olla poikkeus mutta teillä kaikilla muilla puolueilla tässä on ja nyt on tulossa kristillisillekin tämmöinen niin sanottu tahra

yksi kysymys liittyy henkilöstöön

kun me tiedämme että tarvitsemme todellakin sinne sosiaalipuolelle riittävästi henkilöstöä niin onko henkilöstö oikeassa paikassa tämän muutoksen aikaansaamiseksi

tässä en voi olla toistamatta sitä mitä keskustan riveistä on jo erittäin monesti tässäkin salissa sanottu että unohtakaa hallituksessa arvovalta ottakaa järki käteen heittäkää tämä epäonnistunut sote häkkyrä pois ja aloitetaan puhtaalta pöydältä ja samalla tehdään myös rahoitusuudistus

sitten on kunta ja sote uudistus ja sote uudistushan on ihan täysin levällään

ihmettelen sitä miten me pystymme tekemään tämän palvelurakenteen muutoksen ellei tässä sote asiassa nopeasti saataisi ratkaisuja

tämä puhtaalta pöydältä aloittaminen tarkoittaisi sitä että nykyisiä sairaanhoitopiirejä ei lakkautettaisi ja että otettaisiin vaihtoehdoksi aidoksi vaihtoehdoksi tämä kuntien välinen yhteistyö sosiaali ja terveyspalveluitten järjestämisessä ja toteutettaisiin kuntayhtymämallin pohjalta sosiaali ja terveyspalvelut

toivon että siinä päästään eteenpäin

totean professori wibergin kirjoitukseen tämän päivän helsingin sanomissa vähän raflaavaan ja vauhdikkaaseen eräiltä osin sen verran että kun hän kuulutti siinä näitä taloudellisia vaikutusarviointeja niin kyllä ainakin minua ihmetyttää se että hallitus ei ole pystynyt esittämään tästä sote uudistuksesta meille minkäänlaisia taloudellisia vaikutusarvioita ei myöskään siitä mitä tarkoittaisi jos sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin minkälaisia kustannuksia tulisi kiinteistöjen osalta miten omaisuusjärjestelyt siinä tehtäisiin

nyt rakenneohjelmassaan hallitus kertoi että aiotaan tätä sote rahoitusta ryhtyä parlamentaarisesti selvittämään

ensimmäisen kerran tämä asia oli hallituksen puolelta esillä jo elokuussa elokuun loppupuolella nyt kirjattiin hallituksen yhteiseksi kannaksi ja en ole kyllä huomannut viime viikkoina tässä tapahtuneen yhtään mitään

jos tässä edetään yhtä hitaasti kuin tässä sotkuisessa sotessa muutenkin niin näinkö saadaan edes parlamentaarista työryhmää aikaiseksi tällä loppuvaalikaudella

kuten tuossa edellä perussuomalaistenkin edustaja sanoi sekä soten järjestäminen hallinnollisesti että myös sen rahoitus kuuluvat erittäin elimellisesti yhteen ja silloin ne pitäisi tehdä myös yhdessä

ensinnäkin onnittelen ministeri kyllöstä siitä että te viisaasti jätitte sen pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuasian niin sanotusti romukoppaan ettekä lähtenyt viemään sitä eteenpäin

arvoisa puhemies

ja olen aivan varma että te kaikki jaatte sen ajatuksen että meidän on yhdessä purettava ja joustavoitettava näitä kuntia koskevia tehtäviä ja erilaisia velvoitteita

meillä on siinä kunnianhimoinen tavoite että me pystyisimme jopa miljardin euron edestä saamaan kustannussäästöjä tässä aikaiseksi ja toivon teitä tähän työhön mukaan

samalla toinen asia on se että olemme sitoutuneet siihen että emme anna uusia velvoitteita ja tehtäviä

täällä edustajille on jaettu pöydälle myös erillinen liite jossa näkyy kaikkien muiden valiokuntien antamat lausunnot tähän kehykseen ja myös siellä on keskustan jättämiä eriäviä mielipiteitä

sitä kautta saataisiin myös venäläiset rekat maksamaan suomen tieliikenteen käyttämisestä

esittelen näiltä osin sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskustan jättämää eriävää mielipidettä tämän vaalikauden kehyksiä ajatellen

normien purkamisessa voimme edetä yrittäjyyden edistämiseksi maatalouden tilanteen helpottamiseksi ja kokeilutoiminnassa meillä on valtavat mahdollisuudet tällä vaalikaudella

toistan sen minkä jo tänään totesin kerran että kaikista suurin ongelma on että tämän hallitusohjelman joka sisältää hyviä tavoitteita toteuttamiseen varatut määrärahat tällä kehyskaudella ovat riittämättömät

me näemme niin että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen ja myös rahoitustapa pitää pikaisesti ratkaista

te tiedätte kaikki että kuukausi kuukaudelta tulee aina uusia selvityksiä erilaisia rahastomalleja ja alueellisia malleja mutta näitten osalta ei ole päästy minkäänlaisiin uusiin ratkaisuihin ja keskusta ei millään voi uskoa sitä että kuntaliitoksien kautta saataisiin suomalaiset sosiaali ja terveyspalvelut tasavertaisesti koko maassa toteutettua

arvoisa puhemies ja hyvät edustajat

ensinnäkin toteaisin sen että tämä mennyt talvi jää monella tavalla liikennepolitiikan historiaan

perusturvan osalta tiedätte sen että keskustan mielestä olisi pitänyt nyt tässä prime time kohdassa parantaa myös pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja pienimpiä sairauspäivärahoja

on ollut monenlaista ongelmaa jäänmurron osalta vrllä suuria ongelmia keskellä talvea täällä eteläisessä suomessa sitten routavaurioita sekä radoilla että teillä yllin kyllin ja sitten vielä tuli taivaalta tämä tuhkaongelmakin lentoliikennettä sotkemaan

en mitenkään voi uskoa siihen jos jo täälläkin puolijulkisesti puhutaan siitä että edessä on lisäleikkauksia ja veronkorotuksia viimeistään siellä ensi kevään budjettiriihessä että jäisi jotenkin liikkumavaraa tehdä sitten niitä perusturvan korotuksia myöhemmässä vaiheessa hallituskaudella

nyt sitten viimeisessä viritelmässä jossa oli valtioneuvoston kädenjälki mukana määrättiin kuntaliitosselvitykseen myös haluttomia kuntia sellaisia jotka eivät siihen halunneet mennä mukaan

voin sanoa että minun päiväni melkein tässä viimeiset viikot ja kuukaudet ovat menneet enempi tai vähempi näitten ongelmien selvittelyyn

ensinnäkin on fakta että hallitusohjelman keskeiset talouspoliittiset tavoitteet ovat karanneet käsistä ja siihen nähden minusta päivän keskustelu oli pikkuisen outoa ja hallituksen puolelta oli havaittavissa jonkinlaista ylimielisyyttä siihen nähden että jatkossa tullaan katsomaan että keskeisimmistä tavoitteista on jouduttu luopumaan eli ei tämä nyt aivan niin hyvin ole mennyt putkeen kuin olisi pitänyt

viime syksynä ajattelin kun oli suuret uudistukset tehty virastouudistukset ynnä muuta että tulee helppo ja leppoisa talvi ja kevät mutta kuinka väärässä olinkaan

eli minusta siinä mitä viimeisten kymmenen vuoden aikana on omaishoidon kehittämisestä puhuttu tuolla kentällä kunnissa ja erityisen paljon tässä salissa ei ole päästy riittävän pitkälle eteenpäin

pakkoliitoksista totean sen että vaikka täällä kovasti perättiin hallituksen kantaa siitä tuleeko tänne se kuntarakennelain muutos joka sisältää myös pakkoliitospykälän niin siihen emme kyllä suoraan vastausta ministeri virkkuselta saaneet

arvoisa puhemies

toinen kommenttini liittyy ministeri urpilaisen voimakkaaseen esiintymiseen valtiovarainministeriön lukujen puolustamisessa

tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö näine ponsineen joita on kaiken kaikkiaan tässä kahdeksan on minusta kohtalaisen realistinen ja kriittinenkin hallituksen toimintaa kohtaan

tämän keskustelun perusteella mitä on käyty ja myös viimeisten vuosien perusteella koko hallituksen toiminnan ajan puheita ennen eduskuntavaaleja ja puheita ennen kunnallisvaaleja ministeritasoa myöten vaikka urpilainen ja sitten yksittäiset hallituspuolueitten edustajat täytyy kyllä ihmetellä miten sillä historialla viime vuonna hallitus päätyi siihen että tämä pakkoliitosasia nostettiin näihin rakenneohjelma asioihin

on aivan selvä asia että totta kai hallitus tekee omat budjetti ja kehyslinjauksensa ja esityksensä valtiovarainministeriön lukuihin perustuen mutta sitten on eri asia kyllä se että kun meillä on lukuisa määrä arvostettuja erilaisia tutkimuslaitoksia joilla on hieman erilaisia talousennusteita ei kyllä ole väärin että myös niitä katsotaan ja niitä käytetään

mutta kaikista suurin isoin ratkaisu on se että tällä hetkellä omaishoitajat ovat epätasa arvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat

ensinnäkin toisessa ponnessa eduskunta edellyttää että hallitus kiirehtii rakenteellisia toimia joilla kurotaan umpeen kestävyysvajetta työllisyysastetta nostamalla

eli nämä antavat kuvan siitä miten talvet eivät ole veljiä keskenään

eli jossakin kunnassa mitoitetaan riittävästi rahoitusta omaishoidon tukeen ja tulee niitä uusia sopimuksia kunnan ja omaishoitajien välille mutta sitten luvattoman monissa kunnissa saattaa olla että määrärahat loppuvat jopa kesken vuoden ja näitä omaishoitajasopimuksia irtisanotaan

kiinnitän tähän erityistä huomiota sen takia juuri että ensinnäkin on kaksi rakenteellista uudistusta joissa pitäisi saada aikaan nopeasti päätöksiä

tämähän on totta kai aiheuttanut sitten problematiikkaa sinne perusradanpitoon ja myös tienpitoon ja olen siitä äärimmäisen tietoinen

eivät ne valtiovarainministeriön luvut ainoastaan sitä jumalan sanaa ole ja nyt viime vuodet varsinkin ovat osoittaneet sen että on menty näissä arvioinneissa aika paljonkin pieleen

meillä oli jo alkuvuodesta juhana vartiaisen ja osmo soininvaaran raportti jossa esitettiin järkeviä ehdotuksia työn vastaanottamiseksi etteivät ihmiset eläisi pelkällä sosiaaliturvalla mutta siitä ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä

ainoa tapa jolla omaishoito saadaan tasavertaiseksi eri omaishoitotilanteiden omais hoitajien kanssa on se että omaishoidon tuki siirretään kelan hoidettavaksi

kuulun niihin edustajiin joiden mielestä olisi tällä vaalikaudella pitänyt keskittyä sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisen uudistamiseen ja tehdä myös rahoitusuudistus samalla

tämä on asia josta olen pahoillani että ennen vaaleja näin tv paneelin jossa kaikista eduskuntapuolueista mitä siinä oli läsnä kaikki muut kannattivat kelalle siirtoa paitsi kokoomus

nyt on käytetty valtavasti energiaa hallituksen puolelta ja myös kunnissa kuntapäättäjät virkamiehet kaikki myös tässä salissa siihen mitä tälle kuntarakenneasialle tapahtuu vai eikö tapahdu mitään

toinen asia liittyy tähän eläkeuudistukseen jossa näyttää että hallitus on enemmän tai vähemmän työmarkkinajärjestöjen selän takana ja odottelee jukka pekkarisen selvitystä sen sijaan että itse noudattaisi eduskunnan tahtoa ja vauhdittaisi eläkeuudistusta

sote olisi ollut tärkeämpi ja nyt vasta ihan näinä aikoina hallitus on heräämässä tähän sote rahoituslain uudistamiseen ja asettamassa työryhmää pohtimaan sitä

se on meidän kaikkien ehkä hyvä muistaa eikä varmasti ole realismia että seuraava hallitus paljon rupeaisi sopeutustoimia muuttamaan tai jaksottaisi niitä uudestaan vaan niitä tehdään pitkälti sen mukaan mitä päätökset nyt täällä meillä käsittelyssä ovat

totean vain lyhyesti sen että eläkeuudistusta tarvitaan nimenomaan siksi että ellei nykyiselle eläkejärjestelmälle tehdä yhtään mitään niin se tulee tarkoittamaan sitä että nuorille ikäluokille tulee paljon pienemmät eläkkeet kuin mitä nyt eläkkeellä olevilla tai lähitulevaisuudessa eläkkeelle jäävillä kaiken kaikkiaan on

pidän tätä äärimmäisen tärkeänä

kolmas kohde johon käytetään on kotkassa kotolahden ratapihan parantaminen lisäraiteitten rakentaminen ja se liittyy metsäteollisuuden ongelmiin

tänään ovat jääneet rakenneuudistusasiat vähemmälle huomiolle mutta kuitenkin ne ovat olennainen osa tätä kehyspäätöstä ja menevät limittäin sen kanssa ja ovat kohtalokkaastikin siihen yhteydessä

meillä on riittämättömästi kehyksessä varattu rahoitusta varsinaista uutta rahaa oikein hurjan vähän mutta myös nämä myöntämisvaltuudet ovat liian pienet

itse asiassa olisi ollut kiva tänään tietää jonkinlaista väliaikatietoa siitä mikä tämän lausuntokierroksen saldo tällä hetkellä kaiken kaikkiaan on

pidän hyvänä että tarkastusvaliokunta teettää tästä asiasta laajan selvityksen ja siihen on varattu työterveyslaitos tekemään tätä selvitystä

isoja kysymyksiä on tämä eläkeuudistus josta odotetaan työmarkkinajärjestöiltä ratkaisua

totta kai herää kysymys siitä mikä näitten lausuntokierrosten merkitys on ja sitten toiseksi miten ylipäänsä kunnat pystyvät ottamaan tällaiseen sote järjestämislakiesitykseen kantaa kun kaikki tietävät että siellä on monia ongelmia eikä vähiten tietysti näitä perustuslaillisia ongelmia ja ongelmia tähän vastuukuntaan liittyen

sitten toisena kysymyksenä näistä ponsista otan esille tämän eduskunnan kannan liittyen sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan sektoritutkimukseen

ei täällä ole käyty eduskunnalle esittelemässä mitä kaikkea se tarkoittaa että se miljardi saataisiin kokoon näitä tehtäviä ja velvoitteita uusimalla

tavaraliikenteen kannalta on ehdottoman tärkeätä että vaunut liikkuvat ja tämä kotolahti parannus sitä sitten edistää

olen iloinen että eduskunta ja valtiovarainvaliokunta tässä vaiheessa lausuu näin tiukasti tästä että ne tulee uudelleen arvioida

sekä seinäjokioulu perusparannuksen osalta että tampereoriveden osalta on kysymys siitä että uusitaan sepelikerrokset ja puhdistetaan niitä

olen iloinen siitä että siitä on olemassa periaatelinjaus mutta eihän se vielä valmis ole

oma käsitykseni on se että jos me täällä yhteisesti olisimme todenneet että sote on kaikista tärkein niin nopeiten oltaisiin päästy lopputulemaan että olisi nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalle tehty uudet sotet

siihen nähden pidän kyllä erikoisena sitä hyökkäilyä mitä keskustaakin kohtaan todellakin pääministerin ja valtiovarainministerin osalta tänään oli vaikka sote asiassa kyllä keskustan aktiivinen rooli tuntui heille molemmille kelpaavan

eli tällainen tulee valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn

silloin sairaanhoitopiirejä ei olisi lakkautettu kuten hallitus nyt esittää vaan olisi integroitu erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto yhteen ja otettu nämä vaativammat sosiaalipalvelut mukaan saatu leveämmät hartiat

mutta sitten toistan sen että tämä on äärimmäisen tuskallista teille ja myös minulle että me nitkuttelemme ja kitkuttelemme lisätalousarvioitten kanssa ja aina budjettiin saadaan tietty määrä rahoitusta kun on näin isosta hankkeesta kysymys

tässä kyllä ajattelen nyt niin että me olemme myöhässä tämän asian kanssa koska mielestäni hallitus viime torstaina valtioneuvoston istunnossa hyväksyi jo tämän valtioneuvoston asetuksen mittojen ja massojen korottamisesta

sitten yksi näkökulma tähän hallituksen sote malliin on se että siellä sanotaan että vastuukunnan rinnalla voi olla myös tämä kuntayhtymämalli mutta se ei ole kyllä tasavertaisena mallina siellä mukana

luin kaksin eli kunnallisalan kehittämissäätiön tekemää raporttia jossa arvioitiin että jos me muuttaisimme meidän vanhustenhoidon rakennetta järkevämmäksi kotipainotteisemmaksi laittaisimme kuntoutuksen kuntoon niin pystyisimme saavuttamaan jopa miljardin euron säästöt vuositasolla ja se on todella paljon

sitä tämän hankkeen osalta ei ole ollut

jotenkin haluaisin tämmöisenä retorisena kysymyksenä kysyä teiltä kun olen jo tekemässä ensi vuoden budjettiesitystä ja tiedän sen että itse aion priorisoida seinäjokioulun kärkihankkeeksi ja esittää siihen rahoitusta onko meillä tässä salissa varsinkin näin vaaleja edeltävänä syksynä pokkaa tehdä priorisointeja että me katsoisimmekin muitten maakuntien hankkeita että ne eivät olisikaan niin tärkeitä kuin seinäjokioulu

sen lakitekstin mukaanhan on niin että pitäisi olla puolet sote alueen kunnista sillä kannalla ja kaksi kolmasosaa asukasmäärästä ja tämä kaksi kolmasosaa näyttää siltä että se on kyllä hatusta repäisty eli paljon loogisempihan olisi puolet sote alueen asukasmäärästä

lopuksi haluan vielä ottaa täältä liikennepuolelta esille kaksi asiaa

meillä on oecd maista viidenneksi eniten henkilöstöä tuhatta asukasta kohti mikä kertoo kyllä siitä että rakenteet eivät ole kunnossa

ensinnäkin katson niin että meidän on käytävä ja kammattava läpi kaikki toimialat mistä niitä uusia työpaikkoja voidaan synnyttää

tämä olisi helppo tie

täälläkin on tänään puhuttu muun muassa meriteollisuudesta mitä sille voitaisiin tehdä ja itse sanoisin ihan suoraan että myös jääosaamisessa olisi meillä paljon tehtävää

ajattelen henkilökohtaisesti myös niin että jotta voisimme toteuttaa tätä vanhustenhuollon rakenneuudistusta meidän tulee voimakkaasti panostaa sekä kuntoutukseen omais hoitoon että perhehoitoon

kun tiedetään että meillä on jo tällä hetkellä tämän vuoden budjetissa joka neljäs euro velkarahaa ja myös ensi vuoden budjettia rakennetaan hyvin pitkälle velkarahan puitteisiin ja emme tiedä myöskään laajemminkaan miksikä tämä taloustilanne on menossa meistä riippumattomista syistä niin jotenkin pyytäisin että aina jokainen itse pohtisi sitä mikä on se prioriteetti

omaishoidon osalta ajattelen niin että siitä pitäisi tehdä rapsakka päätös että se siirretään kelan vastattavaksi ja otettaisiin sitä kautta sen kehittäminen todesta

toimeentulotuen osaltahan hallitus teki loppujen lopuksi vähän yllättäen tämän siirron kansaneläkelaitoksen vastattavaksi ja odotan että sama tehtäisiin myös omaishoidontuen osalta ja minusta se sopisi tehtäväksi myös tässä tulevina viikkoina tämän sote uudistuksen konkretisoinnin yhteydessä

minä olen ihan varma että tulevien vaalien jälkeen tässä on niin pitkä nousukausi takana meidän pitää pakostakin muuttaa suuntaa ja ainakin itse henkisesti olen siihen ryhtynyt kaiken kaikkiaan varautumaan

kooteepeetä ja rakentamisen aikana ja se on todella paljon ja voi miettiä myös mitä taloudellisia liiketaloudellisia potentiaaleja siihen tulisi jos me pystyisimme pitämään tämän jäänmurto osaamisen suomessa ja rakentamaan jatkossakin niitä tarvittavia jäänmurtajia eteenpäin

aivan lopuksi totean sen mikä oli jo keskustan ryhmäpuheenvuorossa että pidän kyllä erittäin huonona sitä että hallitus ei saa aikaiseksi tätä valtion infra oyn perustamista

jotenkin vaan mietin tämä ei ole minun lopullinen kantani mutta sen voin sanoa että missään tapauksessa ei ole mahdollista että se koko kokonaisuus palautettaisiin

jos hyvänä aikana viime vaalikaudella se lakkautettiin koska se on taloudellisesti kannattamatonta niin minä en voi uskoa että minä olisin maija poppanen joka huonona aikana sitten pysyisi sen palauttamaan

suunnitelmat on tehty